me tarvitsemme osaamista koulutusta ja nyt tähän nähden esimerkiksi hallituksen esittämät osaamisen ja koulutuksen leikkaukset ovat tuhoisia

ja kuten tässä lindtman totesi aivan oikein kun tämä asia yhdistetään myös esimerkiksi lukuisiin eläkkeensaajiin kohdistuviin leikkausiin niin yhteissummana on kyllä varsin kylmää kyytiä suomalaisille eläkkeensaajille

tämä pistää minut nyt puhemies pelkäämään ja miettimään sitä että ei kai tämä hallitus nyt kokonaan ole suuntaa muuttanut viime kaudelta eduskunnan yhteisestä mielipiteestä näiden energiatodistusten suhteen

nimittäin palkanalennus ja veronkevennysvaateet minun mielestäni eivät oikein kuulostaneet sellaiselta talouslinjalta kuin taas aikaisemmissa puheenvuoroissanne olen tottunut kuulemaan

ei nyt ole varaa emmekä me voi me teemme politiikkaa tämä on poliittinen eduskunta ja hallitus puhua että tämä on nyt tekninen lisätalousarvio ja sillä hyvä ja jos rahat ovat loppu niin se on korkeintaan edellisen hallituksen vika

siksi on ollut harmi nähdä että hallituksen usko tähän kilpailukykyyn on lähtenyt lähinnä siitä että palkkatasoa olisi väkisin väen vängällä alennettava

eihän se nyt hyvänen aika näin voi mennä

lopuksi voi kysyä puhemies miten euroero sujuisi mitä seurauksia sillä olisi

minäkin haluan tässä oikeastaan palata vielä kerran keskusteluun muutamien päivien taakse tästä samasta asiasta

vetoan nyt hallituspuolueisiin että eduskunnassa sitten jos ei hallitus sitä halua tehdä voisi tulla muutoksia tämän määrärahan osalta

vai ajatteleeko joku täällä että esimerkiksi oma markka olisi pelastanut vääriä valintoja tehneen nokian ja sanomalehtipaperiin panostavan metsäteollisuuden

silloinhan kysyimme kuka tätä loppujen lopuksi haluaa koska kokoomuksellahan tunnetusti puheenjohtaja stubbin suulla oli perusfilosofia se että eläkkeensaajaa ei aseteta epäreiluun asemaan

senhän perussuomalaisten varapääministeri timo soini lupasi tuossa vaalien alla aika kovallakin näyttävyydellä

tässä on väliaikaisesti mukana sitten mahdollisuus käyttää tätä väliaikaista rahastoa mutta tietenkin kynnys sen käyttämiseen tämän siirtymäajan aikana on korkea koska ministeri urpilainen on hyvin määrätietoisesti ilmoittanut että mikäli sitä rahastoa käytetään niin silloin suomi vaatii vakuudet ja kaikki tietävät sen että sieltä ei sentin hyrylää mene ellei suomi saa omia vakuuksiaan

no luonnollisesti tämä lupaus ei toteutunut mutta kun hallitus nyt päätti sitten lähteä alentamaan tätä autoveroa niin tietenkään tällainen toteuttamistapa että ruvetaan puhumaan vaiheittaisuudesta ei kerta kaikkiaan ole se oikea

minusta on hyvä ja tärkeä huomio että valiokunta on ollut tässä hyvin tiukkana ja täällä todetaan yksiselitteisesti että valitettavasti esitetyt toimet eivät riitä ja on analysoitava lisätoimien tarve

pulliaisen viestiin tässä ja myös siihen järkytykseen siitä kuinka kuitenkin toisella kädellä ikään kuin niin perustavaa laatua olevia asioita kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ympäristönsuojelu noin laajasti otettuna on nykypäivänä meillä agendalla

kaikkea ei tarvitse kannattaa kuten vaikkapa autotallien energiatodistusta mitä koskevan lain kaikki hallituspuolueet ovat juuri tässä salissa hyväksyneet

autokauppa seisoo siellä on monilla autokauppiailla iso huoli työllisyydestä ja siitä miten tässä tilanteessa pärjätään ja siksi on välttämätöntä että se linjaus tulee pian ja päätökset tehdään kerralla

silloin tuli varsin outo tunne kun edustaja zyskowicz täällä melkeinpä suoraan sanoi että kyllä se tunnettua oli että keskustahan ennen vaaleja halusi nimenomaan tätä työtulovähennystä

arvoisa herra puhemies

sen vuoksi minäkin olisin toivonut että tänään olisi kuitenkin voinut olla paikalla täällä myös maatalousministeri koska kuitenkin suuri osa päästöistä tulee maataloutemme kautta

valinnanvapaus on todella tärkeä ja hieno asia mutta eikö niin arvoisa kokoomus että sen valinnanvapauden pitää toimia myös niin että joka ikisellä ihmisellä on halutessaan oikeus valita laadukkaat julkiset palvelut

puhemies

ehkä juuri tätä tarkoitti muun muassa luonto liiton metsävastaava joka kirjoitti jokin aika sitten no on siitä jo useampia kuukausia helsingin sanomissa näyttävästi että tämä on epäekologisin hallitus minkä hän tietää

ei lähde rahaa ilman että vastuita rajataan

tätä me sosialidemokraatit edellytämme ja tietenkin oli hyvä kuulla että myös ministeri stubb siihen suuntaan puhui mutta tietenkin se oikea paikka ratkaista asia olisi ollut tämä lisäta lousarvio ja jäimme kovasti hämmästelemään että tätä asiaa se ei sisällä

minusta ed

ahde kyllä hyvin kuvasi äsken kuvaavasti tätä tarkastusvaliokunnan huomiota siitä kuinka itse asiassa ympäristötuki on osoittautunut valitettavasti hyvin tehottomaksi nimenomaan ympäristövaikutusten kannalta

kerola te olette keskustan ryhmän varapuheenjohtaja

ja nythän ei ole niin

olisin todella toivonut että tämän kaiken jälkeen te olisitte sanoutunut selkeästi irti tuosta asiasta ja sanonut että keskustan mielestä ympäristöministeriötä ei tule lakkauttaa

tämä talouskriisi toimii juuri niin että parhaillaan kunnissa tehdään leikkauslistoja julkisten palveluiden tila heikkenee

jos julkista rahaa käytetään pääomittamiseen pitää sijoittajavastuun toteutua ja samaan aikaan täytyy myös muistaa että vastikkeellisuus on ihan ehdottomasti suomen vaatimuksissa

tässä yksi asia minkä minä haluaisin nyt sanoa vakavana varoituksena juuri tästä näkökulmasta tulevaisuuteen mihin täällä jossain aikaisemmassa puheenvuorossa viitattiin on hallinnon uudistaminen

mutta puhemies en malta olla sanomatta myös valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaoston näkökulmasta sellaista asiaa että paitsi että tarvitaan tiukempia toimia tarvitaan myös muuten enemmän määrärahoja

mutta sitten se hämmästytti koska sen jälkeen kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja satonen käveli tälle samalle puhujakorokkeelle ja rupesikin puolustelemaan tätä työtulovähennystä haki aina englannista asti esimerkkejä sille

se ei ollut esimerkiksi työpaikkojen synnyttämisessä se tehokkain tapa koska totta kai ihmisillä siinä tilanteessa meni myös sukanvarteen niitä veronkevennyksiä varsinkin niitä joita hyväosaisimmille annettiin aivan turhaan

nieminen kilju että fantastista fantastista joudumme vähentämään sijaisia terveydenhuollosta tai jotain muuta tällaista

jos todellakin päästetään nyt käymään niin että nämä ympäristöarvot ja nämä luontoarvot tosiasiassa alistuvat elinkeinoelämän näkemyksille ja arvoille jos tosiasiassa tulee käymään niin niin kuin minä pahasti pelkään niin se on todella todella huono tie

se kertoo että meillä on varallisuuksia meillä on pääomia siellä jopa verotuotto kasvaa ja samaan aikaan todellakin muun muassa arvonlisäveron tuotto pienenee mikä kertoo että ihmisillä jo nyt on ostovoiman kanssa ongelmia

en ole koskaan kuullut noin pitkää ja tällaista hienosävyistä puheenvuoroa näin yksinkertaisesta asiasta

se aiheuttaa sen että julkisten palveluiden laatu myös terveyspalvelujen laatu heikkenee ja samaan aikaan samaa rahaa ollaan tätä kautta siirtämässä yksityiselle sektorille

ja kävi niin että myös jo parikolme viikkoa sitten huomasin sellaisen tiedotteen julkisuudessa kahdelta kokoomuksen kansanedustalta että he ilmoittivat että tämä valuvika pitää tulevaisuudessa korjata huom

myöskin jo pelkästään sellaiset puheet kun maa ja metsätalousministeriössä pohdittiin pitäisikö ympäristöministeriö lakkauttaa minusta ovat niin pöyristyttäviä tänä päivänä kun tiedämme mikä haaste kaiken kaikkiaan meillä ympäristöasioiden osalta on edessämme

tässä minä nyt ihan hyvin vakavissani vielä kerran vetoan hallitukseen ja myös hallituspuolueiden edustajiin siinä että on inhimillisesti väärin että me valitsemme sellaisen linjan että köyhimmät pienimmät heikoimmat lapsiperheet vanhukset eläkkeensaajat työttömät pistetään konkreettisesti säästöjen ja leikkausten kautta tämän vaikean tilanteen maksumiehiksi maksunaisiksi maksulapsiksi ja toisaalta samaan aikaan sitten tehdään sellaista politiikkaa että se hyväosainen ei lainkaan tähän talkooseen osallistu

arvoisa puhemies

sosialidemokraateille oli hyvin tärkeää että ylen rahoitus turvataan nykyisessä laajuudessa ja että tämä laajan julkisen palvelun tehtävä voidaan turvata

tästä oli aika paljonkin linjakeskustelua silloin viime kaudella ei pelkästään opposition haasteen toimesta vaan ihan siis useiden talousoppineidenkin linjan mukaisesti

täällä ei ole tullut hallitukselta vastausta ja tuskin tuleekaan siihen aiotaanko tämän uudistuksen myötä myös selkeästi sitten rahoittaa tätä uudistusta koska kysehän on samasta rahasta

yhdyn myös edustajien haavisto ja heinäluoma paheksuntaan

voisitteko tätä yhtälöä ministeri hieman avata

ja minä todella nyt vetoan teihin arvoisat hallituspuolueiden edustajat edustaja heinonen ja kumppanit täällä

arvoisa rouva puhemies

jos pienituloinen ihminen maksaa jonkin verran sitten tämän nollan jälkeen veroa niin on myös ihan kohtuullista että esimerkiksi yritykset ja muut osallistuvat veron maksuun ja on hyvä että siitä saatiin oikeudenmukaisempi ja parempi malli

tässä tuli nyt tämän päivän toinen uutinen eli myös perussuomalaiset ihan kerta kaikkiaan vaativat että eläkkeensaajilla tulee olla kireämpi verotus kuin palkansaajilla

korjatkaa tämä valuvika tässä ja nyt koska se voisi olla reilun pelin mukaista paitsi siksi että se on väärin myös siksi että ennen vaaleja kuitenkin varmasti äänestäjät edellyttävät että ne asiat mitä silloin puhutaan myös pitävät

sosialidemokraatit olivat koko ajan muutoshalukkaita tässä kuten ministeri kertoi olisimme olleet jo lain valmisteluvaiheessa ja olisimme esimerkiksi toivoneet mahdollisesti tätä yhteisöveropohjaista mallia tähän

se on inhimillisesti väärin se on kohtuutonta näitä pienituloisia kohtaan siellähän muutama valtiosääntöprofessori jo kritisoi sitä että tässä perusoikeudet jäävät jalkoihin näiltä heikoimmilta ihmisiltä ja tämmöinen kritiikki pitää muuten ottaa vakavasti

ja jos näin ei ole niin kyllä silloin ollaan vähintään se anteeksipyyntö velkaa mutta mikä tärkeintä myös se velkaa että tämä epäkohta korjattaisiin

arvoisa rouva puhemies

viitaten toden totta viimeaikaisiin näytelmiin jos voi sanoa mitä tässä parlamentissa olemme nähneet kyllä minä toivoisin sitä että hallituspuolueiden taholta ihan tosissaan kuunneltaisiin opposition mielipidettä ja ei myöskään mentäisi vääristelemään kantaamme asiaan johon olemme sen moneen kertaan sanoneet täysin selkeästi

siksi sosialidemokraatit ovat jättäneet tämän lakialoitteen ja tämä asia tulee olemaan meidän vaihtoehtobudjetissamme

tämä on paitsi inhimillisesti myös siksi väärin että kun täällä puhutaan tänään lisätalousarviosta ja sitä kautta talouspolitiikasta niin kyllähän me nyt sen tiedämme että eivät ne rattaat lisää pyöri jos ihmisillä on kukkarossa pelkkä reikä

arvoisa rouva puhemies

ihmisillä pitää olla ostovoimaa ja nimenomaan pienempituloisten ihmisten ostovoimasta on kysymys ja sitä kautta myös koko talouden hyvinvoinnista

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee näihin pienituloisiin ja heille tehtäviin leikkauksiin niin enpä minä vain ole puhemies vieläkään kuullut edustaja heinoselta perusteluja siitä kuinka hirvittävän hienoa on se että hallitus on esimerkiksi eriarvoistamassa eläkkeensaajien verotusta palkansaajiin nähden tai että pienituloisilta eläkkeensaajilta leikataan

olen tutustunut esimerkiksi kaikkiin näihin asiantuntijalausuntoihin jo sillä kierroksella esitettyihin kun tätä hallituksen esitystä on valmisteltu ne kyllä löytyvät sieltä ympäristöministeriöstä

luonnollisesti meiltä tulee myös oma kehyslinjauksemme ja se tulee jo siksikin puhemies se tulee jo siksikin että tämän hallituksen suunta on kerta kaikkiaan väärä

meillä on kyllä tarkat faktat koko viime kaudesta ja muistattehan että puheenjohtaja rinteen kynnyskysymys ensimmäisessä budjettiriihessään oli se että eläkkeensaajille täytyy saada ylimääräinen eläkeluokka ja hän myös onnistui siinä

se kertoi imfn tutkimuksesta jossa oli tutkittu sitä että jos esimerkiksi rikkaimmalla viidenneksellä nousevat tulot niin kaiken kaikkiaan kansantalous kääntyy sitä kautta hivenen miinusmerkkiseksi ja jos taas kaikkein pienituloisimmilta nousevat tulot niin se vaikuttaa myönteisesti koko kansantalouteen

kyllä siellä paljon kritiikkiä on juurikin siitä että tämä lisää kustannuksia byrokratiaa ja säätelyä ja sitä kautta ei tähän kyllä nyt riemulla suhtauduttu niissä lausunnoissa mitkä olen käynyt läpi

mitä täällä tulee niihin lupauksiin niin pääministeri sipilä te sanoitte ennen vaaleja että lapsiperheiden työttömien opiskelijoiden euroja ei leikata ja nyt niitä leikataan

tätä yritimme kysyä edustaja heinosen puoluetoverilta ministeri stubbilta kyselytunnilta miksi teidän mielestänne on oikein että eläkkeensaajien verotusta eriarvoistetaan siihen ei tullut vastausta mutta tuli kyllä haukut varjobudjettiamme kohtaan

arvoisa ministeri kyllä nyt kuitenkin on niin että koska te tällä hetkellä otatte lisää velkaa rahoittaaksenne hyväosaisten veronkevennyksiä niin sen vuoksi jo hyvin lähitulevaisuudessa nämä leikkaukset joita äskeisessäkin puheenvuorossa väläytitte tulevat olemaan paljon rankemmat ja paljon rajummat kuin jos nyt tekisitte jotain muuta kuin tätä täälläkin monesti todistettua höveliä veronalennuspolitiikkaanne joka suosii hyvätuloisia

puhemies

jos olisin ministerinä tähän tilanteeseen törmännyt en olisi ilomielin tuonut näitä autotalleja vaan olisin lähtenyt tappelemaan samalla tavalla kuin toivon hallituksen nyt lähtevän myös tässä asiassa sinne euroopan unionin suuntaan kertomaan suomen terveisiä ja kertomaan sen että me haluamme että omakotitalojen energiatodistukset ovat vapaaehtoisia ja me haluamme että me vältämme jatkossakin turhaa byrokratiaa sillä ettemme pistäisi autotalleja energiatodistuksen piiriin

puhemies lisäpölmistystä tähän asiaan tuo vielä se että paitsi että tehdään epäreiluja ja lupausten vastaisia leikkauksia sen lisäksi suomea viedään nyt surutta myyntikuntoon

eli tämä kulttuuri on ala arvoista tässä suhteessa ja sitä en kyllä hyväksy tässä salissa pitkällä parlamentaarisella kokemuksella

on todella hämmentävää että metsät luonto sairaalat terveyskeskukset ja nyt sitten kansallisomaisuus raiteet tiet kaikki pitää yhtiöittää

sitten minä löysin tällaisen neuvon ruotsista kun usein kuunnellaan tätä naapurimaata herkällä korvalla että täällä ruotsalaisen finanssitalon pääekonomisti sanoo että älkää leikatko nyt ja että julkisen talouden leikkaukset ja työttömyyden nousu heikentävät entisestään juuri kotimaisen kysynnän kasvuedellytyksiä

minä olen hirvittävän surullinen jos minä joudun nyt menemään sitten hervannan valintatalolle kertomaan että ne perussuomalaiset siellä pitävät lontoon cityn pankkiirien puolta ja rahavallan puolta

täällähän ed

suomea pistetään myyntikuntoon ja minä ihmettelen sitä kuinka esimerkiksi keskustalaiset edustajat tässä salissa voivat allekirjoittaa nämä linjaukset

ojansuu haukkui sosialidemokraattisen vaihtoehdon jossa olemme muun muassa esittäneet ympäristöveroja lisää olemme muun muassa esittäneet pienituloisten eläkkeensaajien työttömien verotuksen keventämistä

nimittäin tämä hallitus arvoisa ministeri katainen parhaillaan kiristää pienituloisten eläkkeensaajien ja työttömien verotusta kuntaverotuksen kautta

ja nyt olen siitä puhemies hämilläni että hallitus tässä asiassa antaa periksi varsinkin kun se aikataulujänne on se että tähän direktiiviin saattaa hyvin tulla muutoksia ja tässä refit hengessä hyvinkin suomea saatetaan tässä kuunnella

ei kuulkaa pääse tavallinen työnainen tai työmies edes neuvottelemaan tuollaisista veroprosenteista

arvoisa rouva puhemies

sinänsä velka on hallinnassa ja siksi tämä pääekonomisti lähettää terveiset että uuden hallituksen pitäisi vauhdittaa kulutusta eikä suinkaan leikata sitä

arvoisa rouva puhemies

siinä muun muassa sanotaan että leikkauspolitiikka ei ole ratkaisu sekä talouspolitiikan arviointineuvosto että oecd osoittavat huolensa koulutusleikkauksista jotka syövät kasvua ja toivotaan että kehysriihessä on kyettävä osoittamaan panostuksia investointeihin erityisesti vientiteollisuuden tukemiseen

mitä tulee muuten tähän teidän vaihtoehtobudjettiinne teidän linjanne valitettavasti nyt on sitten että soini antaa duunarille kenkää

tehän olittekin tällä kannalla

mielestäni myös tämänkaltaiset asiat tulisi ottaa huomioon kun arvioimme tätä talouspoliittista kokonaisuutta kaikkinensa

siksi minusta oli hyvä esimerkki että tänään esimerkiksi oppositio sdpn johdolla esitti hyvin ajankohtaisen kysymyksen tästä näkökulmasta

mutta se poliittinen johtopäätös tehtiin siinäkin vaiheessa kun hallitus esitti tällaista aika pöyristyttävää esitystä ja siinä mielessä tietenkin kyllä on aivan kriittisen tärkeää että eri kulttuuri ja liikunta alan järjestöt osoittivat aktiivisuuttaan ja painostusta kuten myös poliittinen oppositio koska silloinhan vasta hallitus perääntyi tästä vakavasta virheestään

miksi maakunnissa vrn ostopalveluliikennettä leikataan raiteita vedetään rullalle ja sitä kautta nimenomaan heikennetään niitä elinolomahdollisuuksia eri maakunnissa